sitten puhutaan että miljardi euroa ei tunnu missään annetaan nyt helpotus sinällään

zyskowicz täällä tunnusti että nyt annetaan miljardin euron alennus ja sitten katsotaan myöhemmin mitä on varaa maksaa eläkkeitä ja sosiaaliturvaa

näinhän se menee

esitys on osa hallituksen elvytyspakettia johon hallitus sanoo lukevansa myös jo ennen laman tuloa päätetyt rikkaitten ja hyvätuloisten veronalennukset

samaan aikaan lamalla pelottelun varjolla ajetaan pysyviä heikennyksiä eli miinusmerkkistä elvytystä

kyllä kuuttakymppiä lähestyviä ikääntyviä työntekijöitä jotka ovat pitkän päiväuran tehneet pitää erilailla kohdella kuin sitten nuoria kuntoutuksessa että se on ihmisten kyykyttämistä ja nöyryyttämistä siellä puolen jos ruvetaan niin kuin pakottamaan

tämä on kuitenkin elvytystä väärästä päästä ja lukeutuu porvarihallituksen linjaan tukea hyväosaisia jotka pärjäävät ovat ajat huonot tai hyvät

yrityksissä ei olla tyhmiä eiväthän yritysten rahat irtoa nyt investointeihin

yrityksissä tiedetään että lisätuotannolla tai nykyiselläkään tuotannolla ei ole kysyntää ja jaetut rahat pysyvät yritysten taseissa jos niitä ei heti jaeta osinkoina yritysten omistajille

lama ajan osingonjaossa eivät auta hurskaat ja halvat sanat joita jopa kokoomuksesta lentelee

vaikka rahat olisivat huvenneet ja tilaukset loppuneet niin viime vuoden kaikkien aikojen ennätysosingoista on tultu alaspäin vain hitusen

tällä kansaneläkemaksujen poistolla lupaillaan maksumiehiksi osin työntekijöitä

pelkään pahoin että tämän yrityslahjan maksajiksi pannaan tavalliset pienyrittäjät ja erityisesti asumiskustannukset tulevat nousemaan sähkön ja energian hinnan nousun myötä

hallitus on usean kerran kertonut että se ei suorita leikkauksia mutta suuri puhallus on tämä mikä eilen ilmoitettiin

viimeisten hallitusten ja erityisesti tämän hallituksen satojen miljoonien jopa miljardien vuosittaiset menetykset kertyneinä rikkaitten ja hyvätuloisten veronalennuksina pannaan nyt maksuun

asuminen on suomessa kallista eunkin mittapuun mukaan ja sille ei pidä enää yhtään laittaa lisää rasitusta

tämän lääkärin ilmoitusvelvollisuuden minä tulkitsen niin että lääkärin vastaanotolle kun menee henkilö niin menetellään metsästysoikeuden kohdalla niin kuin ajoluvassakin

ekologinen näkökulma ja jalanjälki pitää ottaa huomioon energiaratkaisuissa ja näin mutta ei sitä pidä sille pihtiputaanmummolle laittaa nyt lisää rasitukseksi ja pienituloisille ihmisille

lääkäri katsoo jos on aselupa onko kelvollinen vai ei ja kysyy jos mahdollisesti on mielenterveysongelmia onko sulla aseita ja näin

tässä nyt tuodaan nämä koulusurmat tänne mukaan ja metsästäjiä syytetään niistä niin tuota joissa tämä on tämä on

tässä pienituloiset eläkeläiset ja muuten pienituloiset ihmiset joutuvat nyt maksumiehiksi ja siihen ei pidä laittaa yhtään enää rasitusta

alatalo käytti puheenvuoron ja kertoi että häneen oli tehnyt suuren vaikutuksen sen suhteen minkälaisen kannan hän tähän lakiin ottaa saksta tuleva asiantuntija

kuten tänäänkin suullisella kyselytunnilla todettiin nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet ja ne pitää jossakin muualla koulussa ja siellä jo ruveta hoitamaan

hän on varmaan asiantuntija näillä aloilla tiedän sen kun sen järjestön jäsenenä olen ollut mutta hyvin vähän varmaan nokiallakin se haalariporukka näitä huippusalaisuuksia tietää niin että ehkä se on hyvin pieni ryhmä ihmisiä joita tämä koskee yrityksissä

ei se tässä

elämme uuden viestinnän aikaa

minä kanssa aluksi ottaisin esille nämä kemera rahat

käsillä oleva laki kuitenkin vaarantaa etätyön tietosuojan erityisesti silloin kun viestejä vaihdetaan niin sanottujen yhteisötilaajien välityspalvelimien välityksellä

sitä varmaan nyt voi arvailla että jokainen vaalipiirissään voi kertoa että me teimme kiviniemi teki ja sitten taas kokoomuksessa että katainen tämän teki

nyt siellä metsässä koneet seisovat ja metsurit ovat toimettomana vaikka siellä on työtä paljon

nyt pitäisi niitä lisätä myös työllisyyden kannalta mutta myös sen kannalta että metsät hoidetaan ja sieltä saadaan tulevaisuudessakin metsäteollisuudelle raaka ainetta

tässä on muutenkin oikeudenmukaisuudesta laajemminkin kyse

nyt nokia kuitenkin sanoo että laki on aika yhdentekevä heille

nyt täytyisi osinkotuloihin kohdistaa myös progressiivinen verotus

lama on jo talossa ja kansantuotteen muutosluvut ovat pakkasen puolella

huono se on koska siinä on itsessään valtavasti ongelmia ja sen läpirunnomisessa ja valmistelussa ongelmia on niin ikään valtavasti

yritysten pitää pystyä suojelemaan yrityssalaisuuksiaan mutta lakeja ei pidä säätää hutiloiden ja vahingoittaen perustuslain tarkoittamaa kansalaisten yksityisyyden suojaa

näyttää siltä että oikeisto luottaa tässäkin maksumiehenä vain kansalaisiin

jopa mainostoimistojen avulla yritetään saada ihmiset tuhlaamaan vähät roponsa ja piirrellään säästöpossusta mörköä joka olisi tämän finanssikriisin syy

todellisuudessa harvinainen salaisuuksia sähköpostilla lähettävä työntekijä on kehitelty ongelmaksi

päästöjä pitää vähentää ja keinoja on monia mutta ihmettelen että täällä ryhmäpuheenvuoroissa kukaan ei kanna huolta suomalaisista työpaikoista

sähköpostin osalta nähtäisiin mihin viesti lähti mutta ainoastaan jos sähköposti lähetettäisiin yrityksen omasta sähköpostiohjelmasta

kuten jo joulukuussa oli nähtävillä niin hallituksen talousarvio oli tulosennusteissaan liian optimistinen ja lainaa on nyt otettava

jos taas viesti lähetettäisiin internetissä vapaasti käytössä olevien ilmaisten ja yhdessä minuutissa käyttöön otettavien automaattisesti liikenteen salaavien sähköpostiohjelmien kautta yritys ei voi nähdä viestistä jälkeäkään

ilmasto ja energiapolitiikka ja sen tavoitteet ratkaisevat paljon jäävätkö teolliset työpaikat suomeen ja millä tavalla suomessa tuotetaan energiaa ja sähköä

siitä ovat muun muassa metsäteollisuus ja teknologiateollisuus kyselleet mikä on sähkön hinta investoivatko he suomeen ja säilyvätkö tehtaat suomessa

arvoisa puhemies

lex nokia ei myöskään sulje pois mahdollisuuksia salakuljettaa tietoja työpaikoilta yksinkertaisin perinteisin menetelmin kirjeellä taikka kotisähköpostin kautta

urkintalaiksi laki osoittautuu kun huomataan sen laajasti määritellyt soveltamispaikat ja poliisin ohittavat valtuudet

tätähän porvarihallitukselta odottaa saattoikin

totean vaan että pääministerin linjaamat keinot tulevat kyllä maksamaan suomelle useita miljardeja työttömyys kasvaa ja teolliset työpaikat tulevat häviämään suomesta

elvyttäväksi väitetyt suurituloisten veronkevennykset oli sovittu lyöty lukkoon ja esitelty jo ennen kuin valtiovarainministeri katainen vielä vuosi sitten povasi suomen talouden jatkavan kasvuaan hyvää vauhtia

viestintä alkaa jo koneelle asetettujen ohjelmien automaattisesta viestinnästä kotipalvelimeen

tällä hetkellä valmistetuista ohjelmista suuri osa käy automaattisesti internetissä valtavasti informaatiota sisältävää tiedonvaihtoa

äärimmäisen huonoksi hallituksen elvytysvitsin tekee se että rikkaille jaettu raha ei pyöritä talouden pyöriä vaan menee säästöön ulkomaanmatkoihin ja palmusaarten veroparatiiseihin ja finanssipeleihin

tämän liikenteen osoitetietoja lukemalla urkkija voi päätellä paljon käyttäjän yksityisestä elämästä jo ennen kuin käyttäjä on avannut yhteyttään internetsivua tai lähettänyt viestiäkään

riittää kun vain liittyy tavalliseen tietokoneverkkoon ja lain mukaan väljästi määritelty yhteisötilaaja voi epäilystensä nojalla saada urkittua liian paljon palvelimiensa läpi virtaavista tietomassoista

todellista elvytystä olisi nyt käynnistää kunnolliset useitten miljardien luokkaa olevat investoinnit perusturvaan huolenpitoon rakentamiseen ja kunnostamiseen ja koulutukseen

arvoisa puhemies

raha pitää nyt saada liikkeelle

tällä talousarviolla olisi ollut mahdollista käynnistää heti aravarakentaminen kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rakentamiseksi huutavasta asuntopulasta kärsiviin keskuksiin

yrttiahon esittämää vasemmistoliiton tekemää lausumaehdotusta

aravaan hallitus ei kuitenkaan panosta sille tuntuu kelpaavan vain markkinahenkinen ja markkinavetoinen höpötys jota nämä finanssikriisinkin kehittäneet markkinamiehet ovat oikeistolle opettaneet

puhemies niinistö talousvaliokunnassa käydessään kertoi että saksan ja ranskan pankkien olisi pitänyt hoitaa kreikka eikä suomen

nyt ovat markkinavoimat jo suunnanneet katseensa portugaliin irlanti on jo eilispäivän ruumiita ja mitä te sitten sanotte

arvoisa puhemies

nytkin kun koulut alkoivat niin ympäri suomea koululaiset juhlivat koulun alkamista niin muun muassa helsingissä ja monissa isommissa kaupungeissa poliisit takavarikoivat paljon keskiolutta ja viinaksia alaikäisiltä lapsilta

hoskonen sanoi että formulakisoissa näkyy viinamainoksia mutta kun minä olen noita pienempiäkin urheilukisoja käynyt pesäpallo ja jalkapallo otteluja ja mitä muuta niin ei ole semmoista urheilutapahtumaa missä ei ole kaljatarjoilu jossakin siinä on semmoinen naruilla vedetty alue ja siellä otetaan ja siellä on lapset ja siellä on nuoret ja kaikki

olemme noudattaneet vastuullista metsänhoitopolitiikkaa periaatteella että hakattujen puitten tilalle istutetaan uusi taimi

metsäteollisuuden puunjalostuksen lisäksi myös voimalat alkavat nyt käyttää enemmän puuta öljyn ja kivihiilen polttoa korvaamaan

ja kyllähän avioerojen aiheuttaja suurimmaksi osaksi on viina ja sen aiheuttamat ongelmat mitä perheisiin tulee

tässä olisi yksi sellainen keino kun tähän puututaan ja vaikeutetaan viinojen saantia ja niin kuin täällä on että mainostaminen pitää kieltää

jo kyselytunnin aikaan jos näin voi sanoa tuli ilmi että täällä on kolme biovoimalahanketta upmllä stora ensolla ja m realilla ja vapolla

arvoisa puhemies

toivottavasti tämä hallitus turvaa teollisuuden puunsaannin ettei metsäteollisuuden tarvitse täältä lähteä etelä amerikkaan halvan puun perään